arvoisa puhemies

lakivaliokunnassa kuultiin useita asiantuntijoita

tällaisissa liikkeissä kauppa käy heikosti sunnuntaisin eikä yrittäjillä välttämättä ole varaa maksaa työntekijöille korkeita sunnuntailisiä minkä seurauksena he joutuvat olemaan töissä itse

nythän tässä on suuri ongelma se että hyvin suuri osa europarlamenttivaalien ja myös eduskuntavaalien ehdokkaista ei ole ilmoitusvelvollisia lainkaan

juuri tällä säännöksellä olisi voitu puuttua vallankäyttäjien taustalla ja lähipiirissä tapahtuvaan epäasialliseen vaikuttamiseen tai sen yrityksiin

hallinnossa on laadittu demokratiapoliittista keskusteluasiakirjaa on valtioneuvoston periaatepäätös demokratian edistämisestä on kehitetty verkkodemokratiaa

työn kuormittavuus ja riski uupua kasvavat

kauppakeskusten yhteisiin aukioloaikoihin on kuitenkin pakko sopeutua sillä keskusten aukiolo on lupaus asiakkaalle siitä että kaikki liikkeet ovat auki ja käytettävissä

vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevaa yleissopimuksen kriminalisointivelvoitetta on hallituksen esityksen mukaan vastustettu ja pidetty osin epäselvänä ja tarpeettomana ja säännökset poistettiinkin lopulta hallituksen esityksestä

näissä vaaleissa liikkuu hyvin suuria rahoja ja sen takia toivoisinkin että lainsäädäntöä muutettaisiin siten että kaikki ne henkilöt jotka ovat ehdokkaina joko eduskuntavaaleissa tai europarlamentti vaaleissa olisivat etukäteen ilmoitusvelvollisia kampanjoistaan ja myös jälkeenpäin ilmoitusvelvollisia

kertomuksessa kerrotaan että on kehitetty myös lasten nuorten ja maahanmuuttajien osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksia monin tavoin

keskusrikospoliisi on kuitenkin katsonut että tämä säännös olisi ollut välttämätön tehokkaan ja uskottavan korruption torjunnan järjestämiseksi

rantakangas uskoo kreikan avustuspaketin ainoaan autuaaksi tekevään vaihtoehtoon tässä tapauksessa

vaikuttaa siltä että kentältä väkeä vähennetään jatkuvasti oli sitten kysymys mistä uudistuksesta hyvänsä

valtiontalouden tarkastusvirastolla on kaikki järjestelmät joilla tämä voitaisiin hoitaa sähköisesti joten siitä ei tulisi tarkastusvirastolle merkittäviä lisätöitä tai kustannuksia

tarkoitus ei ole ollut puuttua normaaliin lobbaamiseen tai kansanedustajan työhön vaan pyrkiä puuttumaan vallankäyttäjien ja päätöksentekijöiden taustalla ja lähipiirissä tapahtuvaan epäasialliseen vaikuttamiseen

kuntalakimme on vanhentunut ja monessa suhteessa se on ollut demokratian kannalta ongelmallinen sillä päätöksentekovallan lähes rajaton delegointimahdollisuus on hyödynnetty liiankin innokkaasti useissa kunnissa

nyt esimerkiksi itäisellä uudellamaalla poliisin määrärahojen leikkaukset ovat merkittäviä ja se tarkoittaa sitä että ilmeisesti kymmeniä virkoja joudutaan lakkauttamaan

sinn ei usko että kreikka maksaisi lainat joskus takaisin mutta keskustapuolueen edustajat ovat näin uskovaisia

kuten talousvaliokunnan mietintöön sisältyvässä vastalauseessa todetaan vaikuttaa kauppojen aukiolon laajentaminen myös useisiin kaupan yhteydessä toimiviin ammattiryhmiin kuten esimerkiksi siivoojiin laitoshuoltajiin varastotyöntekijöihin vartijoihin jätteenkäsittelyketjuun sekä kuljetuksiin

keskusrikospoliisi esittikin että vaikutusvallan väärinkäyttöön ja kauppaamiseen liittyvää säännöstä olisi tullut harkita otettavaksi mukaan hallituksen esitykseen jotta lainsäädäntömme olisi selkeytynyt ja lahjomisteot olisivat tulleet kriminalisoiduiksi mahdollisimman kattavasti lainsäädännössämme

tuoreiden uutisten mukaan jo tällä hetkellä hyvin suuri osa omaisuusrikoksista jää selvittämättä

kuntalaiset valitsevat neljän vuoden välein kunnanvaltuustoja joiden rooli useissa kunnissa on jäänyt kumileimasimen tasolle

elämme eliittivallan aikaa

kansalaisten kannalta on vaarana se että kun tähän asti olemme luottaneet siihen että poliisilta saa apua silloin kun on hätätilanne ja soittaa poliisille niin tulevaisuudessa on aina suurempi uhka siitä että kansalaiset eivät saa apua hätäänsä edes täällä eteläisessä suomessa kohtuullisessa ajassa

sunnuntaityön lisääntyminen asettaa merkittäviä haasteita erityisesti yksinhuoltajien arjen sujumiselle

tärkeät päätökset valmistellaan ja sovitaan hyvin pienissä piireissä ennen virallisia kokouksia

ei voi muuta kuin yhtyä siihen mitä tässä sivistysvaliokunnan mietinnössä todetaan kirjaston toiminnasta

eriarvoistumiskehitys on suomessa viime vaalikausien aikana vauhdittunut huolestuttavasti

arvoisa rouva puhemies

samaan aikaan kun firmat panevat tuhansia työntekijöitä ulos osakkeiden kurssit nousevat ja suurjohtajat saavat lisäbonuksia

kuntatasolla ongelmana ovat myös lukuisien kuntapäättäjien sidonnaisuudet joita ei tarvitse kenellekään ilmoittaa ennen luottamustehtäviin valintaa tai sen jälkeenkään

tämän hyvin voisi ehkä muuttaa erinomaisesti

aukiolo oikeuden laajentamista puolustavat suurten kauppaketjujen edustajat ovat julkisuudessa puhuneet ihmisten oikeudesta päästä kauppaan koska tahansa ja korostaneet etteivät he halua tuhota pk kauppoja

ainakin omat kokemukseni eduskunnan kirjastosta ovat hyvin positiivisia mielestäni meillä täällä eduskunnassa on suomen paras kirjasto joka onneksi palvelee kaikkia kansalaisia jotka ovat kiinnostuneita kirjaston palveluista

puhjon esitystä

tänään tässä salissa on käyty tarpeellista keskustelua tarkastusvaliokunnan mietinnöstä jossa kiinnitetään aiheellisesti huomiota julkisten varojen hulvattomaan tuhlaamiseen

ja todella jo tällä hetkellä suuri määrä rikoksista jää täysin selvittämättä mikä on kestämätöntä kun ajatellaan että oikeusvaltiossa rikokset pitäisi selvittää ja syylliset saada kiinni ja heille kuuluisi antaa rangaistukset

tietääkseni yksikään valtuusto suomessa ei ole vaatinut ilmoituksia sidonnaisuuksista koska tällaista pakkoa tai velvoitetta ei ole

arvoisa puhemies

erilaisia hallinnon uudistuksia on viime vuosien aikana tehty jo siinä määrin paljon että poliisipalvelujen saatavuus haja asutusalueilla on vaarantunut huomattavasti

onko tämä syynä myös alhaisiin äänestysprosentteihin suomessa verrattuna esimerkiksi naapurimaahamme ruotsiin

itse olisin taipuvainen pitämään tärkeämpänä ihmisten oikeutta lepopäivään kuin heidän oikeuttaan tauottomaan shoppailuun ja mitä pk kauppojen selviytymiseen tulee on selvää ettei tällainen laki sitä edesauta

suosittelen että edustajat ukkola ja heinonen vaivautuisivat lukemaan tämän raportin johon äsken puheessani viittasin

monet ongelmat eivät ole suinkaan uusia vaan niitä toistetaan hallinnossa vuodesta toiseen ilman että tapahtuu selkeää käännettä kohti parempaa suuntaa

tämä on vakava ongelma ja vetoaisinkin koko eduskuntaan siinä että jos me haluamme saada kansalaisten luottamusta enemmän poliitikkoihin ja poliittiseen järjestelmään niin meidän pitää saada aidosti avoimuutta näihin kampanjoihin

eduskunnan kirjastossa on korkeaa ammattitaitoa ja nopealla aikataululla olen ainakin itse saanut aina kaikki ne kirjat ja materiaalit joita olen tarvinnut kansanedustajan työssä ja myös vapaa aikaan liittyvää kirjallisuutta olen saanut hyvin nopealla aikataululla

ongelmia syntyy kun keskeiset kuntapäättäjät osallistuvat vuodesta toiseen vuosikymmenestä toiseen sellaisten asioiden käsittelyyn ja päättämiseen joista heille tai heidän vakituisille vaalirahoittajilleen voi syntyä erityistä etua

vaikutusvallan väärinkäyttöä ehkäisisi se että suomeen perustettaisiin lobbarirekisteri johon lobbausta harjoittavien tahojen olisi rekisteröidyttävä

kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä

tämä ei ole hyväksyttävää

toivoisin todella että istuva hallitus sen sijaan että leikkaa poliisin resursseja lisäisi niitä koska poliisilla on selkeästi paikkansa tässä yhteiskunnassa ja riittävästi pitäisi olla rahaa tehtävien toteuttamiseen asianmukaisesti

olen usein pohtinut miksi havaittuihin selkeisiin epäkohtiin julkisten varojen käytössä ei haluta puuttua kunnissa eikä ilmeisesti valtionhallinnossakaan

aikooko hallitus ryhtyä aidosti tehokkaisiin toimiin eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi vai jatkatteko edellisen hallituksen viitoittamalla yhteiskunnan kahtiajakoa syventävällä tiellä

esimerkiksi päivittäistavarakauppa on suomessa jo nyt hyvin keskittynyttä ja hintatasomme hyvin kallis ja siksi käsittelyssä olevan lakiesityksen voidaan odottaa lisäävän entisestään tätä ei toivottua kehitystä

on hienoa että nyt tänään pääsemme keskustelemaan tästä laista jota on pitkään valmisteltu ja johon liittyen myös on ollut erittäin paljon aktiivisia lobbareita liikenteessä viimeisten vuosien aikana

kuten hymy lehdessä otsikoidaan väliotsikolla että kyse on korruptiosta näin monet kansalaisetkin ajattelevat

lopuksi haluan yhtyä siihen että on tärkeätä kerätä näiden kokeneiden veteraaniedustajien kertomuksia ja haastatteluja ja toivottavasti tätä toimintaa jatketaan myös

päivä joulukuuta erittäin mielenkiintoinen vieraskynäkirjoitus jonka oli laatinut kunnallispolitiikan dosentti jhtt silvo kaasalainen jonka kirjoituksen mukaan myös poliittiset virkanimitykset ovat korruptiota

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin takaisin lakiehdotusta että käsittely on päättynyt

tämä on todella hälyttävää sillä tutkimusten mukaan lapset alkavat tupakoida sitä todennäköisemmin mitä enemmän he näkevät tupakointia elokuvissa

kaupunkien reuna alueiden suuret automarketit vievät elinmahdollisuudet keskustojen pieniltä kaupoilta minkä seurauksena autottomien ihmisten erityisesti vanhusten arkielämä hankaloituu suuresti

kun verovapaata tukea annetaan sellaisille henkilöille jotka ovat vaikutusvaltaisissa asemissa omissa kotikunnissaan ovat mahdollisesti kaupunginhallituksen jäseniä valtuuston puheenjohtajia merkittävien lautakuntien puheenjohtajia ja samanaikaisesti sitten ehdokkaana vaaleissa niin kyllä siinä helposti tulee mieleen että näille kannattaa antaa rahaa ja sitten on helpompi neuvotella kaavoista rakennuspaikoista kaikenlaisista sopimuksista

arvoisa puhemies

voin itse todeta että olen saanut varmaan kymmeniä jollen jopa satoja yhteydenottoja yksittäisiltä kansalaisilta jotka ovat kokeneet ilmastolain hyvin tärkeäksi ja ovat halunneet tietenkin sitä että myös minä omalta osaltani edistän tämän lain läpimenoa vaikka oppositiossa olenkin

jos kuntalaissa olisi velvoittava pykälä jonka mukaan kuntapäättäjien tulee aina ilmoittaa sidonnaisuutensa eri yrityksiin ja yhteisöihin tällä pienellä pykälämuutoksella voitaisiin torjua paljon kuntapolitiikkaan liittyviä epäterveitä ilmiöitä jotka vievät kansalaisten luottamusta yhteisten asioiden hoitajiin ja hoitamiseen

keskustelu on nyt tärväytynyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia on tulevaisuudessa

siteeraan muutamia suoria lainauksia sillä mielestäni kirjoituksesta voi löytyä vastauksia useisiin kysymyksiin joita tänään on esitetty

samoin kaiken vaalirahoituksen ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jätettiin satamäärin eduskunta ja europarlamenttivaalien ehdokkaiden suurkampanjoita

tällainen kehitys on myös ympäristön kannalta vahingollista eikä edesauta meitä pääsemään hallituksen asettamiin tiukkoihin päästöjen vähentämistavoitteisiin

nyt käsittelyssä olevaan kansanedustajan lahjontaan liittyvään uudistukseen jäi selkeä valuvika kun vaikutusvallan väärinkäyttö jäi kriminalisoimatta

mietimme kansainvälisiä sopimuksia ja jotenkin tuntuu että olemme aika kaukana tavallisen ihmisen arjesta

tässä kulutuskeskeisessä yhteiskunnassamme olisi kaikkien edun mukaista että edes yksi päivä viikossa rauhoitettaisiin levolle harrastuksille ja yhdessäololle perheen ja ystävien kanssa

tämä pieni uudistus voisi palauttaa ainakin osittain kansalaisten luottamusta demokraattista järjestelmäämme kohtaan juuri kuntatasolla missä äänestysaktiivisuus on notkahtanut huolestuttavalla tavalla viime vuosien aikana

lakivaliokunnan mietintöön on kirjattu lausumaehdotus jonka mukaan eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi

kuitenkin jokainen meistä voi omassa elämässään vaikuttaa paljon siihen kuinka tämä meidän yhteinen ilmasto kehittyy ja keskeisin tapa tietenkin vaikuttaa ilmastoon positiivisesti on se että pyrimme kuluttamaan niin vähän kuin mahdollista

kuulun itse sitran hallintoneuvostoon ja olen ollut mukana myös hyväksymässä tätä lausumaa joka tiiviisti sanottuna toteaa kuinka sitran talous on vakaalla pohjalla ja sen toiminta on hyvin hoidettua

siinä tutkija turkulainen valtiotieteiden tohtori tomi venho on selvittänyt sitä kuinka erilaisten yhdistysten kautta näitä rahoja kierrätetään sillä tavalla että todellinen rahan lahjoittaja ja luovuttaja jää pimentoon

päätösten valmisteluun tarvitaan asiantuntijoita jotka kertovat miten palvelut saadaan toteutettua laadukkaasti ja edullisesti

arvoisa herra puhemies

mikäli nyt käsittelyssä oleva laki tulee voimaan toivon että kaikki perhearvoja yksilön hyvinvointia pienyrittäjien työtä ympäristöarvoja ja kestävää kehitystä puolustavat ihmiset äänestävät jaloillaan ja pidättäytyvät käymästä ostoksilla sunnuntaisin

ihan konkreettisia tapoja joilla omaa kulutusta voi vähentää on se että alentaa huonelämpötilaa siirtyy kasvispainotteiseen ravintoon ja välttää liikkumista

rajujen leikkausten seurauksena kunnat joutuvat korottamaan kunnallisveroa ja maksuja sekä tinkimään peruspalveluiden laadusta jolloin etenkin valmiiksi heikossa asemassa olevien kuntalaisten asema heikkenee entisestään